jos haluamme että partiossa on kaksi ja lähdemme siitä että rajalla ja poliisilla tai vaikka tullilla ja rajalla on irrottaa vain yksi henkilö he eivät muodosta partiota

valtioneuvosto antoi kuitenkin pelastuslain esittelyn yhteydessä koko valtioneuvoston yhteisen lausuman jonka mukaan valtioneuvosto seuraa tarkasti pelastuslain väestönsuojelua koskevien säännösten vaikutuksia

eli silloin kun he yhdessä voivat muodostaa yhteisen partion he toimivat apupartiona kentällä ja tämä on valtavan suuri lisä esimerkiksi siihen paljon kaivattuun näkyvyyteen ja yjt toimintaan

ehkä tähän loppuun yksi pohdinta siitä että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö pedofilia on erittäin vahingoittava asia ja sen takia tietysti on äärimmäisen tärkeää että tällaiset henkilöt saadaan kiinni pyritään estämään kaikin tavoin heidän toimintansa lasten parissa erityisesti tilanteessa jossa suhde lapseen muodostuu ja voi muodostua hyvin läheiseksi ja siihen voi syntyä riippuvuussuhteita

valtioneuvosto kiinnittää erityistä huomiota siihen vaikuttavatko väestönsuojien rakentamista koskevat säännökset kohtuuttomasti asuntojen hintojen nousuun ja miten säännösten muutokset vaikuttavat väestönsuojien rakentamisen määrään ja niiden kustannuksiin

on tietysti tärkeää että on poliisin hallinnassa minne ja millä perustein voidaan partio lähettää koska se ei tietenkään vastaa poliisipartiota silloin kun kyseessä on niin sanottu sekapartio

edelleen valtioneuvosto katsoo lausumassaan että seuraavan turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelun yh teydessä on syytä arvioida myös mahdollisuutta väestönsuojien rakentamisesta luopumiseen suhteessa muutoksiin suomen turvallisuuspoliittisessa tilanteessa sekä väestön turvaamisen tarpeeseen

arvoisa puhemies

vaikka tähän asiaan tämä ei varsinaisesti kuulu en silti malta olla sanomatta että varsin usein lapsen seksuaalinen hyväksikäyttäjä on oma isä oma äiti oma sisarus tai perheen läheinen isoisä isoäiti ja tämä on syytä muistaa kun pohdimme rikosrekisteriotteiden pyytämistä

menemme mielestäni täysin oikeaan suuntaan ja on erittäin tärkeää että annamme mahdollisuuden vapaaehtoistoimijoille tarkastaa otteen

palotarkastettavia kohteita ei enää nykyiseen tapaan määriteltäisi laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä vaan pelastuslaitos määrittelisi val vontasuunnitelmassa palotarkastettavat kohteet

yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevassa rangaistussäännöksessä on kyse loukkaavasta mutta totuuden mukaisten tietojen levittämisestä kun taas kunnianloukkauksessa kyse on perättömästä tiedosta vihjauksista tai muusta halventamisesta

uskallan jopa epäillä että moni on mielessään pohtinut onko kyseinen henkilö joka tällaisiin vapaaehtoistehtäviin hakeutuu aidosti kelvollinen niihin ja tällaisessa tilanteessa myös voidaan todeta mikäli näin ei ole

sääntelyn muuttamisella on tarkoitus kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta nykyistä paremmin alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti

tärkeänä pidän kuitenkin sitä niin kuin koko valiokunta yhtyy siihen että tulevaisuudessa tiedon saanti on laajempaa ja siten myös pystymme selkeästi paremmin turvaamaan lapsen edun ja sen että myös nämä tiedot oikeasti ja aidosti päivittyvät

tässä ehkä muutama kysymys täällä nousi esille paljon muitakin mutta muutamia sellaisia joita bongasin näistä kysymyksistä ja keskusteluista

eräät lakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat erityisesti viestinnän alan edustajat ovat kuitenkin katsoneet että eitn oikeuskäytäntöä vastaisi paremmin se että vankeusrangaistuksista kokonaan luovuttaisiin yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen ja kunnianloukkauksen seuraamuksena

hoitolaitoksissa sekä palvelu ja tukiasumisessa on jo nykyisin selvitettävä pelastussuunnitelman laatimisen yhteydessä miten rakennuksessa tai tilassa olevien heikentynyt toimintakyky otetaan huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa

kiitos

ehdotettuun lakiin on sisällytetty uusi hoitolaitosten sekä palvelu ja tukiasumisen poistumisturvallisuusvaatimus joka täydentäisi ja täsmentäisi nykyistä pelastuslain sääntelyä

eitn ratkaisujen mukaan vankeusrangaistus voi tulla lähtökohtaisesti kysymykseen ilmaisuvapausrikoksissa vain poikkeuksellisesti erityisesti kun toisen henkilön perusoikeuksia on vakavasti loukattu kuten esimerkiksi vihapuheen ja väkivaltaan yllyttämisen tapauksissa

ehdotetun mukaan alueen pelastustoimi voisi sopimuksen nojalla hoitaa pelastuslain mukaisia alueen pelastustoimelle kuuluvia tehtäviä myös toisella pelastustoimen alueella

perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan että mainitut esimerkit vihapuhe ja väkivaltaan yllyttäminen eivät sinänsä oikeastaan sovellu ehdotettujen kriminalisointien perusteluksi ottaen huomioon myös sen että vihapuhe voi tulla nykyisin rangaistavaksi kansanryhmää vastaan kiihottamisena väkivaltaan yllyttäminen julkisena kehottamisena rikokseen tai joissakin tapauksissa laittomana uhkauksena

kun tässä on pohdittu sitä olisiko pitänyt lakivaliokunnalla olla enemmän tiukempia linjauksia tähän kysymykseen niin ehkä tämä keskustelukin osoittaa sen että tässäkään salissa kaikki eivät ole suinkaan samaa mieltä siitä mitkä keinot oikeasti ovat vaikuttavia

mielestäni tämäkin keskustelu puoltaa entistä voimakkaammin sitä että olemme antaneet toimeksiantoja hallitukselle jotka toivon että myös sitten eduskunnan täysistunto siunaa eli yhtyy valiokunnan näkemyksiin näiden toimeksiantojen osalta

tämä ei kuitenkaan perustuslakivaliokunnan mielestä sulje pois sitä ihmisoikeustuomioistuimen soveltamiskäytäntöönkin sisältyvää mahdollisuutta että vankeusuhka voi olla ilmaisuvapausrikoksessa hyväksyttävä jonkin muun vakavan perusoikeusloukkaukseen liittyvän syyn nojalla

vapaaehtoistoiminnasta on ehdotettuun pelastuslakiin otettu oma luku ja säännöksiä on uusittu lisäämällä lakiin säännös vapaaehtoistoiminnan edistämisestä sopimuspalokuntien ja muiden sopimusyhteisöjen terveystarkastuksista se kä työturvallisuudesta

julkisuudessa on esitetty toiveita lainsäädännön uudistamisesta siten että sopimuspalokuntalaisten mahdollisuutta poistua työpaikaltaan säädeltäisiin erikseen ja että työnantajille maksettaisiin lakisääteinen korvaus sopimuspalokuntalaisten poissaolon johdosta

tässä taisi edustaja piirainen nostaa esille sen että rattijuopumuksen promillerajan alarajan laskeminen ei välttämättä pelastaisi ihmishenkiä tai sen vaikuttavuus olisi pieni

saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta on päätynyt siihen että vankeusrangaistusuhka on perusteltua säilyttää kaikkein törkeimpiä tapauksia varten

valiokunta korostaa että rangaistussäännökset eivät koske vain joukkotiedotusvälineiden palveluksessa olevia toimittajia vaan niillä turvataan yksilön oikeuksia myös yksittäisten henkilöiden taholta tapahtuvia loukkauksia vastaan

vastuu pelastustoimesta on kunnilla ja näin ollen myös neuvottelut pelastuslaitosten sopimuspalokunnan ja työnantajien välillä on hoidettava näissä asioissa paikallisesti

en minäkään siihen usko että ihmishenkiä sillä pelastettaisiin mutta sen sijaan siihen kyllä aika vakaasti uskon että jos aikaisemmin voitaisiin ihan aidosti puuttua eikä vain toivottaa hyvää matkaa niin kuin tähän saakka on tehty niin silloin voisimme ehkä estää potentiaalisen törkeän rattijuopon toimet varhaisessa vaiheessa

eräänä kasvavana sopimuspalokuntatoimintaa haittaavana ongelmana on pelastustoimen kentällä koettu tilanne jossa sopimuspalomiehen joutuessa työttömäksi tai lomautetuksi hänen työttömyysturvalain mukaan saamansa soviteltu työttömyysturvaetuus leikkaa puolet hänen palokuntatoiminnasta saamastaan korvauksesta

törkeimmissä tapauksissa ei siten olla sananvapauden ydinalueilla vaan niissä on kyse teoista joita sananvapaudella ei ole tarkoitus suojata

esimerkkinä tällaisesta tapauksesta on toista henkilöä esittävän alastonkuvan levittäminen yleisön saataville internetissä ilman kyseisen henkilön suostumusta

joka kerta eri autolla ehkä se on lainattu varastettu katsastamaton joku romu vain ei ole korttia muutenkaan täysin välinpitämätöntä toimintaa

mutta ehkä yhteen asiaan joka tuossa jäi vielä kommentoimatta moni on toki täällä jo tästä puhunutkin eli liittyen ajoneuvon haltuunottoon ja konfiskaatioon eli menettämisseuraamukseen

valiokunnan näkemyksen mukaan voimassa oleva lainsäädäntö täyttää kansalaisaloitteen vaatimukset tältä osin eli tälläkin hetkellä toistuvasti rattijuopumuksiin syyllistyneet voidaan tuomita menettämään ajoneuvonsa valtiolle

sammutusvettä koskeva sääntely on esityksessä uudistettu

olemme kuitenkin kiinnittäneet huomiota valiokunnassa siihen että tätäkin asiaa pitäisi hieman tarkemmin selvittää eli sitä kuinka usein käytännössä rattijuopon ajoneuvo tuomitaan oikeuskäytännössä valtiolle menetetyksi

lisäksi vainoamisessa on kyse erityisluonteisesta pitkäkestoisesta rikoksesta jolla voi olla erittäin vakavia jopa pysyviä psyykkisiä seurauksia vainon kohteelle

silloin tietysti ehkä ensisijainen tapa on koulutus ja sitä kautta ikään kuin sen korostaminen että tämäkin on toiminnallinen keino jota kannattaa ihan aidosti hyödyntää ja mahdollisesti muutkin tähän liittyvät asiat voivat sitten nousta esille

osa lakivaliokunnan kuulemista asiantuntijoista kannatti esityksessä ehdotettua ratkaisua kun taas osa katsoi että vainoamisen tulisi olla kokonaan tai ainakin joissakin tapauksissa asianomistajarikos

tästä asiasta ei ole jätetty lausumaa koska olemme katsoneet että se ei välttämättä ihan rinnastu näihin kuuteen muuhun lausumaan mutta tämäkin mietinnöstä joka tapauksessa löytyy

tässä muutama huomio tähän keskusteluun

kyse voi olla esimerkiksi siitä ettei asianomistaja omasta vakaasta tahdostaan ja perustellusta syystä haluaisi viedä asiaa rikosprosessiin

rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä tehtävästä uuden väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta luovuttaisiin ja sen tilalle asetettaisiin väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muutos ja korjaustyön yhteydessä

voi olla myös tapauksia joissa muiden kuin rikosprosessuaalisten keinojen käyttäminen olisi mahdollisesti riittävää tai asianmukaisempaa

lisäksi on huomattava että uuden kriminalisoinnin aiheuttamien rikosjuttujen määrää on vaikea arvioida eikä juttujen hoitamiseksi ole tulossa lisäresursseja viranomaisille

siitä on äänestetty koko uudistuksen kokonaisuudesta saman hätäkeskuslain yhteydessä jolloin vastaesitys on kaatunut

lisäksi valiokunta muistuttaa että viranomaisilla on virallisen syytteen alaisissa rikoksissakin mahdollisuus lainsäädännön sallimissa rajoissa soveltaa toimenpiteestäluopumissäännöksiä

samalla myös kehysselonteon yhteydessä on vastaavasti äänestetty

pelastuslaitos voisi periä myös harkintansa mukaan maksun tehtävästä jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta

södermanin esille nostamaan tapaukseen liittyen haluan vielä muistuttaa että suomessahan tallennettavia sormenjälkitietoja ei voi käyttää rikostorjuntaan eikä rikosten selvittämiseen

arvoisa puhemies

tässä lyhyesti esittely

arvoisa puhemies

nyt eduskunnan käsiteltäväksi tuleva hallituksen esitys tuo keskeisen pelastustoimintaa onnettomuuksien ehkäisyä ja väestönsuojelua sääntelevän yleislain eli pelastuslain tämän päivän vaatimusten tasolle

eli tämä jo sulkee pois sen että kukaan meistä joiden sormenjäljet minä mukaan lukien sitten tulevaisuudessa löytyvät passirekisteristä olisi millään tavalla epäilyksen alla

uskon että tämän uuden pelastuslain avulla kykenemme kehittämään edelleen hyvin monimuotoisen suomalaisen pelastusalan toimintaa ja siihen liittyvää yhteistyötä

tällaisen nopean pikaisesti voimaan saatettavan lain yhteydessä se ei olisi ollut mahdollista riittävän suuressa laajuudessa koska silloin todellakin liikumme hieman eri kysymyksissä kuin pelkästään passiin ja tunnistamiseen liittyvissä asioissa

lokakuuta

tulemme joka tilanteessa varmistamaan sen että missään tilanteessa turvallisuus ei vaarannu ja päivystäjien määrä on riittävä ja koulutaso on riittävän hyvällä tasolla

näyttää siltä että norja viro ranska sveitsi puola hollanti ja belgia ainakin ovat esittämässä sitä että sormenjäljet rekisteröidään

voin vakuuttaa että sisäasiainministeriön näkökulmasta on erinomaisen tärkeää että voimme toteuttaa tämän rekisteröinnin mahdollisimman turvallisesti

arvoisa puhemies

uskon että valiokunta varmaan kuulee tämän puolen perusteellisesti

yhden asian voin kuitenkin täysin vakuuttaa

arvoisa puhemies

meillä on tässä yhteneväinen näkemys että meidän velvollisuutemme jos tällaisen laajan tietokannan ihmisistä keräämme on varmistaa se että se on mahdollisimman tietoturvallinen eikä suomalaisten sormenjälkiä joudu mihinkään vääriin käsiin

en kuitenkaan pidä siitä että levitetään joko vahingossa tai tahallaan vääriä tietoja ja varmasti jokainen ymmärtää että kukaan tällaisia perusteettomia syytöksiä ei halua kuulla

ehkä kaikkein eniten olen kuitenkin huolissani sormenjälkien jäljentämismahdollisuudesta joka saattaa esimerkiksi aivan yksinkertaisissa tilanteissa syntyä vaikkapa baarissa

oikeastaan haluaisin muutamalla sanalla todeta viidennestä talousrikollisuuden torjuntaohjelmasta jonka on viime vuoden puolella valtioneuvosto hyväksynyt

emme paikallistuntemuksen perusteella tälläkään hetkellä voi toimittaa minnekään hätäkeskuspalvelua

tilanne on se että tietojärjestelmä ja se että meillä on riittävän hyvin koulutetut asiantuntevat hätäkeskuspäivystäjät kuten myös se että paikalle lähtevä viranomainen tietää tarkkaan mistä puhelu tulee ja minne apua pitää hälyttää sehän on kaikkein tärkein kysymys

olen ollut erittäin hyvilläni siitä että tämän kaksivuotisen ohjelman se on poikkeuksellisesti kaksivuotinen yleensähän se on neljä vuotta sisältö on kuitenkin erittäin konkreettinen ja tämä palaute on tullut myös poliisihallinnosta ja myös talousrikostutkijoilta niin kuin tässä joku aikaisemmin jo totesi

on ilmeisesti myös yleistymässä käytäntö että erilaisiin yhteyksiin voidaan lisätä sormenjälkitunnistautuminen ja se on viranomaistoiminnan ulkopuolella

pidän kyllä varsin merkillisenä sitä jos puhutaan simputtamisesta koska tapana on se että jokaista edustajaa ihan kädestä pitäen neuvotaan vastalauseen tekemisessä

eli silloinhan jokainen hallitus heti alkumetreillään asettaisi selkeät painopisteet ja myös ottaisi huomioon kehyksissään ja budjettiratkaisuissaan nämä toimet

en tarvitse siinä ainakaan siltä osin tukiopetusta

näin ei valitettavasti ole ja tämä on selkeästi puute mutta se ei korjaannu pelkästään lainsäädännöllä vaan siihen tarvitaan aidosti myös järjestelmä jonka kautta pystytään suoraan ilmoittamaan nämä ja sitä meillä valitettavasti ei ole

kuitenkin on syytä muistaa että jos lähdemme ampumaan kaikkea mikä liikkuu pahoittelen näitä ampumistermejä tänään se voi johtaa myös siihen että rehellisesti toimivat yrittäjät joutuvat hankaliin tilanteisiin